kiitos ministeri henrikssonille

hallitusohjelmassa on luvattu kiinnittää erityistä huomiota myös ikäjohtamiseen ja henkiseen työsuojeluun ja luoda vajaakykyisille ihmisille nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua kuntonsa mukaan työelämään

täytyy sanoa että tämä hallituksen esitys on äärettömän hyvä ja varsinkin kun kuulimme nyt ministeriltä että nykyinen laki ei ole ollut riittävä on kaikki syy sitten kiristää tätä lakia jotta tämä seksinostokielto toteutuisi täydellisesti

edustaja mäkipää otti aikaisemmin puheenvuorossaan esiin nuorten oppisopimuskoulutuksen ja kantoi huolta siitä että niin harva nuori pääsee oppisopimuskoulutuksen piiriin

me haastoimme hallituksen eläkeikäkysymyksessä ja haastamme sen nyt yhteistyöhön jotta voimme kehittää yhdessä suomalaista työelämää niin että se huomioi paremmin ihmisten mahdollisuudet päästä työelämään ja pysyä työelämässä

arvoisa puhemies

tässä muutetaan tätä myös niin että teko olisi rangaistava myös tuottamuksellisesti tehtynä ja samalla teon enimmäisrangaistus korotettaisiin kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen

keskustelu on ollut hyvää ja se tekee olon vähän hiljaiseksi kun jää miettimään niitä sotavuosia ja niitä miehiä jotka siellä olivat taistelemassa meidän isänmaamme puolesta miten he riutuneina väsyneinä loukkaantuneina palasivat kotiin ja monet myös jäivät sinne taistelukentille

silloin tämä oppisopimuskoulutuksen vastuu jakaantuu useamman työnantajan kesken ja se myös sitten varmasti avaa uusia mahdollisuuksia useimmille nuorille päästä oppisopimuskoulutukseen

tämä on kyllä ihan hieno asia että me täällä eduskunnassa kaikki eduskuntaryhmät voimme nytten tehdä yhdessä työtä sen eteen että meidän sotaveteraanit saavat kotiin palveluita saavat kuntoutusta heistä pidetään huolta ja sen kautta myös viestitään sitä arvostusta jota tunnetaan heitä kohtaan

joo

olen ed

tavoitteena tulee olla että ihmiset voivat kokea hyvinvointia ja onnistumisen sekä tyytyväisyyden tunnetta hyvin tehdystä työstä ja tuloksellisesta työstään

ja työuran jälkeen kaikilla työntekijöillä pitää olla mahdollisuus nauttia ansaituista eläkepäivistä

tiedämme että meillä on vanhuspalvelulaki ikäihmiset tarvitsevat kotiin paljon palveluita ja esimerkiksi osuustoiminta olisi yksi mahdollisuus jolla voitaisiin turvata ikäihmisille kotiin vietävät palvelut

me olemme tuusulassa hyvin paljon tehneet sen eteen työtä että veteraaneilla olisi hyvä olla ja elää tuusulassa

monesta kunnasta poiketen meillä on ollut niin että he ovat saaneet silmälasit ja hammashuollon ja myös sitten kotiin siivouspalvelut ja ilman muuta myös kuntoutusta

arvoisa puhemies

toivon että mahdollisuuksien mukaan myös kunnat lisäävät kotiin vietäviä palveluita ihan vanhuspalvelulain mukaisestikin

mutta arvoisa ministeri olisin kysynyt miten saadaan tehostettua sairaalapaikkojen käyttöä

tiedetään että useita tuhansia ihmisiä on turhaan sairaalapaikoilla kun ei ole jatkopaikkaa tai ei ole riittävästi palveluasumista tai ei ole sitä asuntoa mihin palataan sairaalasta

se vaatii vain sitä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliota pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksan raisio pulmien ostoehdot täyttäneiden ja pannaan pöydälle kymmenes kymmenettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä

mutta sitten tässä on hyvää se että tässä on kumminkin huomioitu että kaikista pienituloisimmista pidetään huolta tavallaan sitten samat muutokset tehdään myös sosiaaliturvaan

arvoisa puhemies

jos näitä elämänalueita parannettaisiin ja laadittaisiin kuntoutussuunnitelma niin moni saisi uuden otteen elämästä ja voisi kuntoutua jopa takaisin työelämään

se on selkeä satsaus tulevaisuuteen

nyt suomessa on monia kuntia jotka painivat vuodesta toiseen talousvaikeuksien pyörteissä ja rahan puute vaikuttaa ilman muuta myös kuntien opetustoimeen ja sen palvelutasoon

mutta tämän lakiesityksen on tarkoitus olla pysyvä ja alkaa vuodesta kaksituhatta

tämä huolestuttaa kovasti

osa kunnista voi taata peruskoulun ala ja yläasteen oppilaille hyvän oppimisympäristön muun muassa riittävän pienet luokkakoot

mietin sitten mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä asialle kun tiedetään että nuoret eivät saa työtä ilman kokemusta ja kokemusta ei saa ilman työtä mistä he saisivat sen jälkeen vaikka työharjoittelupaikan kun ovat valmistuneet ammattiin

niin varmasti on mutta siihen pitää vielä lisätä että lapsen on onni syntyä vauraaseen kuntaan missä talous on kunnossa

korotus tehdään kansaneläkelain mukaisiin etuuksiin takuueläkkeeseen sekä pienimpiin äitiys vanhempain ja sairauspäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan työmarkkinatukeen samoin kuin toimeentulotukeen

mietin olisiko mahdollisuus nyt sitten kumminkin hallituksen miettiä jotain suurempaa kampanjaa siitä että saataisiin kunnat valtio ja kaikki yritykset lähtemään liikkeelle että jokainen kantaisi vastuuta siitä että nuoret saisivat sen työharjoittelupaikan jonka jälkeen heillä olisi mahdollisuus saada myös jossain vaiheessa se pitkäaikainen tai vaikka lyhytaikainen työpaikka

eli meillä sosialidemokraateilla on aina mahdollisuus unelmoida tasa arvoisemmasta yhteiskunnasta ja myös siitä että kaikki lapset saavat samanlaista yhtä korkeatasoista opetusta ettei se ole kiinni siitä mihin kuntaan lapsi syntyy

arvoisa puhemies

sen takia puollan kyllä tätä sosialidemokraattien tekemää vastalausetta

pidän erittäin tärkeänä että hallitukselta tulee myös esitys perusturvaetuuksiin tehdään aikaistettu ylimääräinen indeksikorotus

mutta hän esittää että tämän kansalaisaloitteen vireillepanijalla tuleekin olla oikeus määritellä aloitetta tehdessään haluaako hän viedä sen sitovaan kansanäänestykseen vai eduskunnan päätettäväksi

lauri ihalainen on todella todennut sen hyvin että jos ei ole työkokemusta niin on äärettömän vaikea saada sitä ensimmäistä työpaikkaa

anteeks perheiden toimeentuloa parannetaan poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen osalta

arvoisa puhemies

minä toivon että tämä olisi yrityksillekin semmoinen suuri haaste kun valtio on kumminkin vaikeina aikoina myös tukenut yrityksiä jos he ottaisivat kopin siitä että hekin huolehtisivat tästä yhteiskuntatakuusta omalta osaltaan ja palkkaisivat niitä nuoria sinne työharjoitteluun

kyllä minä näen että esimerkiksi jokaisessa suomen kunnassa tehdään nimenomaan sitä ennalta ehkäisevää työtä eli lisätään sitä ihmisten terveyttä opetetaan tekemään valintoja esimerkiksi ruokailun suhteen

muutosehdotuksessa ehdotetaan että herastuomarin nimityksestä päättäisivät vastaisuudessa laamanni ja kaksi käräjätuomaria jolloin lautamiesten ansiot tulisivat monipuolisemmin punnituiksi herastuomari nimityksistä päätettäessä

jos minä mietin että meillä on kansalaisaloitteen jättömahdollisuus ollut aika lyhyen aikaa ja tiistaina minulla oli ilo ottaa vastaan kansalaisaloite jonka oli tehnyt omakotiliitto ja se oli nyt neljäs kansalaisaloite niin me olisimme aika monta kertaa jo sitten äänestäneet näistä kansalaisaloitteista

arvoisa puhemies

sitten lisätään ihmisten aktiivisuutta liikunnan suhteen

se on kaikki kumminkin sitä ennalta ehkäisevää työtä mikä tarkoittaa että sairauksia on vähemmän ihmiset pysyvät pitempään terveinä pystyvät tekemään pitemmän työuran elävät ikäihmisinäkin virkeinä ja omatoimisina mahdollisimman pitkään omassa asunnossaan

heikkinen puhui hengityshalvauspotilaitten hoitamisesta

tällä hetkellä ongelma on lähinnä se että meidän äänestysvilkkautemme on aika alhaista

lähinnä meidän pitäisi pyrkiä siihen että me saisimme näihin vaaleihin mitkä meillä tällä hetkellä on käytössä kansalaiset paremmin osallistumaan ja antamaan äänensä ja kertomaan muun muassa eduskuntavaaleissa mitä puoluetta he tukevat ja kenen kansanedustajan he tänne eduskuntaan haluavat

tavallaan tämän ennalta ehkäisevän työn pitäisi olla yksi osa tätä yhteiskuntaa ihan niin kuin rakentamiseen liittyen muutenkin ympäristön turvallisuuteen liittyen ja myös aina erilaisiin kontakteihin missä lapset ja nuoret ovat

palveluasumisella korvataan yhä enemmän laitoshoitoa

lakialoitteesta keskustelimme aikaisemmin illalla ja lähinnä siitä miten pitkä se tie on ennen kuin ne tulevat uudestaan tänne istuntosaliin käsittelyyn

palveluasunnoissa asuvilla on usein ravintokuluja isoja lääkekuluja omavastuuosuuksia silmä ja hammashoitomenoja ynnä muita jotka on maksettava itse

arvoisa puhemies

aluehallintouudistuksessa suomi jaetaan viiteen työsuojeluvastuualueeseen joista etelä suomen vastuualueella on lähes puolet tarkastettavista työpaikoista

ovat ne siellä kouluterveydenhoitajalla tai opettajan luona tai vanhempien luona pitäisi aina olla sen ennalta ehkäisevän työn siellä ensimmäisenä mielessä sanoissa ja teoissa

myös palveluasunnossa asuvan henkilön vaate ja muut arkiseen elämään kuuluvat menot ovat usein suurempia kuin laitoshoidossa olevilla

tämä merkitsee väistämättä sitä että etelä suomen vastuualueelle tulee suuri osa tehtävistä ja henkilöstöstä mikä vaikeuttaa sen johtamista

sen takia kannatan tätä lakialoitetta ja lakialoitteen idea on se että jos ravintokustannukset sisältyvät palveluasumisen maksuun tulee henkilölle jättää kuukaudessa vähintään toimeentulotuen perusosaa vastata

tunnustuksena pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta lautamiehelle voidaan myöntää herastuomarin arvonimi

karimäki on tehnyt ja sain vastauksen että saattaa olla että hän ottaa sen käsittelyyn juuri ennen kuin tämä eduskuntakausi päättyy

valvontaresurssien ja osaamisen epätasainen jakautuminen voivat johtaa siihen että valvonta ei ole yhtä tehokasta ja asiantuntevaa kaikin osin

kiitoksia ja

sinne hattuhyllylle ne laitetaan

onko tämä ihan oikeutettu epäilys minkä työ ja tasa arvovaliokunta esittää tässä omassa mietinnössään

tämmöistä valiokunnassa olevien puheenjohtajien arvostusta kansanedustajien lakialoitetta kohtaan pitäisi kyllä vähän saada paremmalle tolalle ja yleensä siihen arvostusta että me teemme näitä lakialoitteita

miten tätä asiaa pystytään miettimään niin että tämä valvonta ja osaaminen jakautuisivat tasaisemmin koko suomen alueella

merja kyllönen oli saanut te keskukselta että ei palkata sijaisia

itse olen kyllä sitä mieltä että osaavat ja ammattitaitoiset työkokemusta omaavat työntekijät tulee pitää työelämässä silloin kun työtä on ja sitten tarvittaessa palkata sijaisia

kyllä meillä edustajilla on mahdollisuus olettaa että meidän lakialoitteemme sujuvat täällä organisaatiossa jossain tietyssä kaaviossa etteivät ne ole riippuvaisia esimerkiksi siitä miten paljon puna tai halut toimiminkikin vakiona

rantakankaalle voisi sanoa tuottavuusohjelmasta

tuottavuusohjelman osalta siinä vaiheessa kun hallitus päätti siitä oli ajatuksena että ne henkilöt jotka joutuvat valtion töistä pois siirtyisivät yksityissektorille kun siellä on tiedossa työvoimapula

arvoisa puhemies

mutta tässä vaiheessa kun tilanne on ihan erilainen kuin silloin kun hallitus on päättänyt tästä tuottavuusohjelmasta olisi toivonut että hallitus voisi vähän peruuttaa päätöksiään ja miettiä miten ne sopivat tähän aikaan

se on ristiriidassa sen tosiseikan kanssa että ympäristöministeriön tehtävät laajenevat jatkuvasti muun muassa ilmastonmuutoksen ja eu lainsäädännön asettamien haasteiden vuoksi

pitkän tähtäimen tavoitteena on oltava liikennejärjestelmän muuttaminen kestäväksi öljyriippuvuuden vähentäminen nykyaikaisen infrastruktuurin luominen sekä älykkäiden hallinta ja tietojärjestelmien käyttöönotto

jotain täytyy nyt hallituksen miettiä uudestaan ja ruveta pureutumaan tähän ongelmaan

olisin kysynyt ministeriltä missä vaiheessa älykkäitten liikenteitten uusien vaihtoehtojen käyttöönotto on tällä hetkellä

kyllä minä näen erittäin tärkeänä ja olisin kaivannut sitä että ennen kuin tätä aluehallinnon uudistusta ruvettiin alun alkaenkaan valmistelemaan olisi kaivannut niin tässä vaiheessa tuli ollut selkeät selvitykset siitä mitä hyötyjä tästä on mitä se tulee maksamaan ja mitkä ne uudet tavoitteet ovat ihan konkreettisesti

sitten vielä kun on paljon puhuttu asumisesta rakentamisesta ja puurakentaminenkin on tässä keskustelussa noussut esiin niin kysyisin miten ministeri edesauttaa puurakentamisen lisäämistä

hyödyt haitat rahat kaikki olisi pitänyt selvittää etukäteen minkä pohjalta olisi ruvettu käymään tätä työtä

muistan että seminaari oli pari vuotta sitten tässä helsingin keskustassa ja silloin kyllä meille esiteltiin hyviä vaihtoehtoja että puusta voidaan rakentaa niin omakotitaloja kuin myös korkeita kerrostaloasuntoja

harvinaista että näin isossa asiassa ei ihan tämmöistä perusselvitystä tehdä ennen kuin lakiesitys valmistellaan

talousarvioaloitteeni hyrylän itäisen siirtoviemärin rakentamisesta on hyvä esimerkki ympäristötöiden määrärahalla rahoitettavien hankkeiden suuresta merkityksestä myös talouden ja rakentamisen elpymisen kannalta

syy on lähinnä se että ihmiset jotka ovat lautamiehinä toimineet ovat kokeneet niin että kun on vaan yksi henkilö joka päättää hänellä ei välttämättä ole sitten niin laajasti sitä tietoa miten tämä lautamies on toiminut siinä työssään

ja sen jälkeen kun tämä selvitystyö on valmistunut niin toivon että huomaamme että meillä suurin osa kunnista on hoitanut asiansa hyvin

hallituksen esityksen tarkoituksena on sallia kansallispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus ravintola ja muiden palvelutilojen kunnostaminen ja voimakas lisärakentaminen

uusi pykälä mahdollistaisi matkailukeskuksen alueella sijaitsevan hotellin ja palvelutilojen laajentamisen

mutta varmasti tämän tiedon jälkeen saattaa olla että ne kustannuksetkin mitkä aiheutuisivat näistä uudistuksista eivät välttämättä ole niin valtavat kuin nyt ajatellaan

kaavaan osoitetaan varaus myös luontokeskukselle ja muille tarvittaville kansallispuiston huolto ja palvelutiloille

uudellamaalla kiireellisesti kunnostettavia pilaantuneita maa alueita on asuinalueilla tärkeillä pohjavesialueilla ja vedenottamoiden läheisyydessä

useimmat vanhoista teollisuus varasto ja satama alueista sijaitsevat kaupunkien ja kylien keskustoissa siis alueilla joita tarvittaisiin muun muassa asutus ja virkistyskäyttöön kun yhdyskuntarakennetta halutaan tiivistää

hallituksen esitys tuo luonnonsuojelulainsäädäntöön

muut puut periaatteellisen muutoksen

yksi määrärahoja odottava kohde on kellokosken ruukin pilaantuneiden maiden kunnostus joka on tehtävä ennen kuin historiallisesti arvokasta aluetta päästään kunnostamaan ja kehittämään

muutkin tahot ovat ilmoittaneet halustaan rakentaa matkailuun liittyviä rakennelmia pallas yllästunturin kansallispuiston alueelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lisäys on tärkeä mutta suuruusluokaltaan liian pieni

täytyy todeta kumminkin että tästä hallituksen esityksestä huolimatta budjetti on kokonaisuutena lievästi tuloeroja tasaava

jos eduskunta hyväksyy matkailurakentamisen pallas yllästunturin kansallispuistoon ja luonnonsuojelulain heikentämisen se antaa vahvan viestin joka toimii ennakkotapauksena tuleville eduskunnille ennakkotapauksena siitä että luonnonsuojeluarvoja voidaan heikentää matkailullisen ja muun taloudellisen hyödyn tavoitteita varten

arvoisa puhemies